tuossa aiemmin pääministeri peräänkuulutti edistysmieltä ja kyllä ainakin allekirjoittanut haluaa lukeutua edistysmielisiin sosialidemokraatteihin ja löysin tästä tulevaisuusselonteosta paljon inspiraation aihetta ja haluan siitä aivan aidosti kiittää

tällaiset yritykset olivat tuomittuja epäonnistumaan jo tuolloin

etupiiriajattelun ja voimapolitiikan sijasta vauraus ja hyvinvointi on tullut kansainvälisestä yhteistyöstä tavaroiden palveluiden pääomien ja ihmisten vapaasta liikkumisesta

jokainen ihminen on laulun arvoinen jokainen ansaitsee oikeuden mielekkääseen ja hyvään elämään

maailman terveysjärjestön mukaan epäterveellinen ruokavalio vähäinen liikunta tupakointi ja huonojen elintapojen aiheuttamat sairaudet ovat suurin terveydellinen uhkamme

ikääntyvien ravitsemispalveluiden on tuettava terveyttä ja toimintakykyä edistäviä ruokatottumuksia ja kattavien henkilöstöruokapalveluiden avulla vältämme työntekijäryhmien terveyserojen kasvun

maa ja metsätalousvaliokunnan mietinnössä olemme antaneet punnitun ja perustellun oman vastineemme valtioneuvoston selonteolle elintarviketurvallisuudesta

arvoisa puhemies

sillä on huomattavia työllisyysvaikutuksia ja huomattava osa kansallisvarallisuudestamme on asuinrakennuksissa ja kiinteistöissä

täytyy myös muistaa että tavallisille ihmisille ja perheille oma asunto on lähes aina kaikkein suurin ja merkittävin varallisuuden osa

markkinoiden toiminnalle oleellisen informaation välittämiseksi ja kuluttajaostajien suojelemiseksi on säädetty asuntokauppalaki

siinä on säädöksiä ostajan oikeudellisen aseman turvaamiseksi ja se asettaa ostajan suojaksi rakentamisvaiheessa pakottavia säännöksiä

kuntauudistus on hallituksen tärkeimpiä uudistushankkeita

kunnat ovat suomalaisen kansanvallan perusta

se turvaa ostajien ja välillisesti myös luotonantajien etuja huolehtiessaan ettei rakentamisen valvonta jää pelkästään rakentajalle ja tästä riippuvaiselle perustajarakennuttajalle

siis tarkkailijan tehtävänä on rakennustöiden erityisesti aikataulun käytettyjen materiaalien työtapojen asianmukaisuuden seuraaminen

mutta oppositiolle voisi kyllä sanoa että kyllä tämä hetki aamuyöstä on se jolloin aamu alkaa sarastaa nimittäin viimeisten viiden kuukauden aikana työllisyys ei enää ole heikentynyt

siis työllisyys ei enää viimeisen viiden kuukauden aikana ole heikentynyt

hallituksella on kuntien tuki uudistuksille

on totta kai niin että työttömyys on lisääntynyt kun on tullut lisää työttömiä työnhakijoita mutta viimeinkin hallituksen työ alkaa näkyä

tällä lainkohdalla on hyvä tarkoitus mutta se ei ole erityisen toimiva sillä osakkeenostajia edustava kokous ei useinkaan käytä oikeuttaan valita rakennustyön tarkkailija

yhteisöveron alennus rakenneuudistukset ja ne kasvupanostukset joita tällä vaalikaudella on tehty erittäin paljon kasvuun ja työllisyyteen tulokset alkavat näkyä

tähän tietysti vaikuttaa se että useinkaan huomautettavaa ja ongelmia ei ole mutta on myös poikkeustapauksia ja rakentamisen taloudellisuuden ja laadun ongelmat on syytä tunnustaa

arvoisa puhemies

kunnallisen päätöksenteon liukeneminen kuntayhtymiin ja isäntäkuntarakenteisiin merkitsee että vallan ja vastuun suhteet ovat käyneet epäselviksi

tämä muutos tulisi tehdä yksinkertaisesti muuttamalla lainkohdan sanamuotoa siten että se velvoittaisi tarkkailijan määräämiseen

demokratian toteutuminen käytännössä vaatii oikeutta päätöksenteon kannalta oleelliseen tietoon mutta pelkkä oikeus tietoon ei riitä vaan tarvitaan edellytyksiä käsitellä tietoa kriittisesti ja kyseenalaistaen

arvoisa herra puhemies

selkeät vastuusuhteet turvaavat myös kuntien taloudellisen kestävyyden

maailma on muuttunut sukupolven aikana paljon

on aivan selvää että uudessakin kuntarakenteessa tarvitaan kuntien yhteistyötä ja yhteisiä rakenteita mutta päätöksenteon ja toiminnan painopiste on palautettava takaisin kuntiin ja takaisin kuntalaisille

alueiden omat voimavarat on saatava käyttöön ja alueiden oma osaaminen esiin

keskustelu on päätetty asia lähetetään talousvaliokuntaan pöydälle panoa varten esitellään päivää sitten kymmenosaisia voimien neuvosto ehdottaa että mietintö pannaan pöydälle seitsemäs viidettä kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistuntoon hyväksi

kyllä tässä keskustelussa on todellakin tarpeetonta ja toivotonta hakea arvostettua entistä pääministeri paavo lipposta syylliseksi tähän teidän hallituksenne politiikkaan

oppositiosta hallintovaliokunnalle jätetyssä vastalauseessa esitetään vaihtoehdoksi kaksitasoista kuntamallia jossa ylempi taso olisi käytännössä maakunnallinen

ottakaa vastuu omista toimistanne selostakaa omat perustelunne tekemillenne päätöksille ja kuunnelkaa kansalaisten viestiä

esityksen toteuttaminen tekisi suomen hallinnosta kovin raskaan

siihen ovat vaikuttaneet muun muassa öljyn hinnan lasku euroopan keskuspankin rahapoliittiset päätökset sekä jäsenmaissa tehdyt talouden sopeutumistoimet sekä rakenneuudistukset

kestävyysvajetta laskettaessa voidaan jättää vähemmälle huomiolle se budjettitalouden aukko joka syntyy kuluvana vuonna kansainvälisen talouden hitaan kasvun ja suomen viennin suhdannevaikeuksien vuoksi

säilytetään hyvin toimiva maakuntahallinto nykyrakenteella maakuntien rajoja tarkistaen ja uudistetaan kuntia joissa on paras tietämys ihmisten tarpeista ja julkisen vallan voimavaroista

meillä ja muissa länsimaissa demokratian haasteet liittyvät päätöksentekojärjestelmän kärsimään legitimiteettivajeeseen sekä kansalaisten poliittiseen passivoitumiseen

hallitus on onnistunut panemaan kuriin kestävyysvajetta

hallituksen ja erityisesti ministeri ihalaisen kätilöimä ratkaisu eläkejärjestelmän ja työttömyysturvan uudistuksesta on juuri sellainen joka kaventaa kestävyysvajetta pitkällä aikavälillä vuosi lisää työuriin ja kestävyysvaje pienenee kahdella miljardilla

on tärkeää että helsingin seudun metropolialuetta kehitetään mutta vähintään yhtä tärkeää on että maahan syntyy vahvoja kasvukeskuksia esimerkiksi oulun tapaan eikä maaseudun haja asutusalueita saa unohtaa

suorapuheisimmat sanovat kursailematta että niitä tarvitaan torjumaan kaikenlaisten maahanpyrkijöiden tulo olivatpa kyseessä sitten työnhakijat tai turvapaikkaa etsivät

tämän ankean arvion taustalla ovat muun muassa työikäisen väestön väheneminen sekä taloudessa tapahtunut rakennemuutos jossa olemme menettäneet nimenomaan korkean arvonlisän tuotantoa

arvoisa puhemies

hallitusohjelman mukainen hanke on saanut hyvän alun

todellinen sisäinen turvallisuus edellyttää että pystymme vaikuttamaan ongelmiin rajojemme ulkopuolella ja että hallitsemme yhteiskunnan riskitekijät sisäpuolella